hallitus toistaa täällä ainoaa vaihtoehtoaan tarvetta kriisipalomuurin ja suomen riskien ja vastuiden jatkuvaan kasvattamiseen

taloudellisista suhdanteista ja puolustuksen rahoituskehityksestä riippumatta suomen puolustuksen perustana tulee olla koko maan puolustaminen yleinen asevelvollisuus alueellinen puolustusperiaate ja sotilasliittoon kuulumattomuus

meillä tässä lisäbudjetissa palkkaturvamenot kasvavat ja konkurssikierre on vauhdittunut siinä määrin että voidaan puhua vaipumisesta talouslamaan

sen takia pidän aivan välttämättömänä että ikääntyvien työkyvyn arviointi irrotetaan eläkeyhtiöiden ja myös kelan otteesta riippumattomille asiantuntijaelimille

tarvetta liittoutua nyt tai tulevaisuudessa ei ole näköpiirissä

vasenryhmä ei yhdy mietinnön ja lausuntojen yksipuoliseen ja virheelliseen arvioon jonka mukaan venäjän kehitys ja sotilaallinen varustautuminen on suomen turvallisuusympäristön keskeinen muuttuja

siinä pitäisi saada nopeita toimia jotka suoraan tukisivat kotimaisia pienyrityksiä ja työllistäisivät kotimaista työvoimaa

millaisia riskejä suomen pankki on ekpssä ottanut ja millaisiin velvoitteisiin sitonut suomen ja sen veronmaksajat eduskuntaa hallitusta ja valtiovarainministeriötä informoimatta ja julkisuudelta salassa

hallitukselta löytyy kyllä poliittista tahtoa hyöriä kotimaisten komennustyöntekijöiden kimpussa ja laatia lakeja matkakorvausten leikkaamiseksi ja päivärahojen jälkiverottamiseksi mutta suuren luokan rötöstelijät saavat vapaasti jatkaa

kannustan todella paljon sekä valtiovarainministerin että pääministerin ajatuksia näistä rakenteellisten muutosten ja näitten normien vähentämisestä

voisi kuvitella että myös pääministeri ja valtiovarainministeri tuntisivat samaa tarvetta tuon huolen jakamiseen ja poliittisen vastuun kantamiseen ja kertoisivat siitä eduskunnalle ja veronmaksajille joita nyt huudetaan apuun vastuuseen ja tiukkaan talouskuriin tämän velkaantumispolitiikan kääntöpuolena

venäjä näkee itseensä kohdistuvana uhkana ennen muuta naton strategisen puolustuskyvyn rakentamisen ohjuspuolustuskyvyn rakentamisen jonka keskeisinä osina tulevat toimimaan yhdysvaltojen kansallisen ohjuspuolustusjärjestelmän eurooppaan sijoitettavat osat

meidänhän täytyisi nyt yhdessä löytää sen tyylisiä normeja jotka käytännössä eivät heikentäisi palveluita vaan antaisivat mahdollisuuden tehdä asioita järkevästi

olin juuri eilen esimerkiksi sitran seminaarissa jossa stanfordin yliopiston professori eric topol sanoi että siinä vaiheessa kun ihmiset rupeavat itse esimerkiksi analysoimaan verenpainettaan he hoitavat sitä sairautta tai ennalta ehkäisevät sitä sairautta paljon paremmin kuin lääkärissä käydessä jolloin voisimme jo tehdä aika suuria muutoksia moniin asioihin jos tekisimme vähän järkevämmin näitä asioita

naton laajentuminen ja ohjuspuolustuksen rakentaminen heijastuvat kielteisesti ja haitallisesti myös suomen ja koko pohjolan turvallisuustilanteeseen

mutta täällä me saimme kuulla valtiovarainministerin puolentoista rivin vastauksen näistä suomen pankin ja ekpn kautta lankeavista vastuista

pohjoismainen turvallisuus ja puolustuspoliittinen yhteistyö on asetettu selonteossa ja mietinnössä uutena elementtinä kansainvälisen yhteistyön vahvimmaksi painopisteeksi

monissa euroalueen maissa keskustelu käy kiivaana maaliskuussa sovitun eun talouskurisopimuksen sisällöstä ja kansallisesta käsittelystä

selonteko kuitenkin häivyttää pohjoismaisen puolustusyhteistyön tarkastelussa pohjoismaiden turvallisuus ja puolustuspoliittisten ratkaisujen keskinäiset erot

kuitenkin nato jäsenyys muodostaa jatkossakin norjan tanskan ja islannin turvallisuus ja puolustusratkaisun kulmakiven joka on liittoutumattoman suomen syytä vakavasti tiedostaa

kyllä tässä ongelma on siinä että meillä harmaan talouden torjunnan nimissä on kyllä tässä kymmenen vuotta jo suollettu erilaista lainsäädäntöä mutta muistan hyvin edelliseltä kaudelta kun istuin työelämä ja tasa arvovaliokunnassa toinen toisensa perään nämä lait vesitettiin ja viranomaisten tietojenvaihto oikeuksiin asetettiin rajoituksia ja tällä tavalla niiden tehoa ratkaisevasti heikennettiin

tietovuotosivusto wikileaksin julkistamat amerikkalaiset diplomaattiraportit kertovat miten yhdysvallat arvioi pohjoismaista puolustusyhteistyötä omasta näkökulmastaan

hallituksen budjettikehyspäätös ja jatkuvasti yhä alemmas ja alemmas korjattavat talousluvut osoittavat että sitoutuminen euroopan unionin talouskuripolitiikkaan ei ole tarjonnut ulospääsyä nykyisestä kriisistä vaan suomenkin taloudellinen tila on syvenevä lama

norjan ulkoministeriön mukaan heidän innostuksensa pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön liittyy pitkälti siihen että näin autetaan ruotsia ja suomea lähemmäs natoa

minäkuva ja oma vaihtoehto ovat kadoksissa

myös siitä on hyötyä jos pohjoismainen puolustusyhteistyö tuo ruotsia ja suomea lähemmäs natoa pehmentämällä julkista nato jäsenyyden vastaista oppositiota ja edelleen integroi ruotsin ja suomen asevoimia nato standardeihin ja käytäntöihin

vasenryhmä yhtyy opposition ja edustaja jääskeläisen epäluottamusesitykseen

hallituksen politiikka on epäonnistunut ja näyttää siltä että työllisyys edelleen heikkenee ja suuria yt neuvotteluja ja irtisanomisuutisia on lähes viikoittain ja nyt enenevästi myös palvelualoilla

arvoisa herra puhemies

selontekoon on sellaisenaan liitetty niin sanottu stoltenbergin raportti ja sen ehdotukset pohjoismaisen yhteistyön lisäämiseksi

hallitus heittää työllisyyden hyytyvien markkinoiden varaan

kehyksen raamit uudet budjettisäästöt ja veronkorotukset painavat kulutuskysyntää alas ja ovat omiaan lisäämään työttömyyttä

myös kuntien valtionosuuksien leikkaukset ovat johtamassa kunnissa laajoihin lomautuksiin ja monissa suurissa kaupungeissa valmistellaan jo satojen työntekijöiden irtisanomisia ja kuten tiedämme vaikutukset kuntien osalta myös kertautuvat

vasenryhmä vastustaa islannin ilmavalvontaoperaatioon osallistumista ja katsoo että se pohjustaa osallistumista laajempaan nato ilmavalvontayhteistyöhön baltiassa

toinen kysymys koskee vuorotteluvapaata

nyt työministeri vaatii tuon leikkauksen perumista ja rahoituksen turvaamista

puhemies

puheet rikkaiden solidaarisuusverosta jonkinlaisena vastaantulona ovat kyllä enemmän harhautusta kuin vakavasti otettavaa uutta tulonjakoa

kun luin tänään puolustusvaliokunnalle jaetun selvityksen islannin ilmavalvontaan osallistumisesta saatoin havaita että paperit ovat kokeneet kuluneen vuoden aikana monia muodonmuutoksia

todellisuudessa pääministeri kataisen toistama hokema kaikki osallistuvat talouden tasapainottamiseen tarkoittanee korotuksia välillisiin veroihin ja ennen muuta arvonlisäveroon

arvoisa herra puhemies

etelä euroopan kriisimaiden tapaan sisäisen devalvaation politiikassa valuutan sijasta joustaa työvoima reaaliansioiden alennusten ja massatyöttömyyden muodossa ja sosiaaliturvan varassa elävät kulutusverojen kiristysten ja etuuksien indeksijäädytysten ja leikkausten seurauksena

puolustusvoimien ruokahuollon yhtiöittäminen on pelkkä alaston yksityistämistoimi

on siis kulunut ensi lauantaina tasan vuosi kun on etsitty tapaa kiertää voimassa olevaa puolustusvoimalakia ja mahdollistaa ilmavoimien osallistuminen naton islannin ilmavalvontaoperaatioon

ensi vaiheessa valtio merkitsisi perustettavan yhtiön koko osakekannan mutta valtion luopuminen koko omistuksesta nousee esityksen perusteluissa selkeästi esiin

hallituksen verolinja on ensimmäisen vuoden aikana vahvistunut selkeästi välillisiä veroja korottavaksi tasaverolinjaksi siis uusliberalistiseksi umpioikeistolaiseksi verolinjaksi

ammattiyhdistysliike taivutettiin palkansaajien reaalipalkkoja alentaviin tuloratkaisuihin molempien vasemmistopuolueiden myötäjäislahjana valtapuolue kokoomukselle

puhemies

yhdessä yhteisöveron yli miljardialennuksen kanssa palkkojen leikkaus on suorastaan euroopan ennätys ay liikkeen alistamisessa toteuttamaan jäsentensä etuja ja julkista veropohjaa vahingoittavaa politiikkaa

ensimmäinen liittyy lissabonin sopimuksen toteuttamiseen suomen lainsäädännössä ja se kuuluu

julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan hallitus on laskemassa kotihoidon tuen ikärajaa nykyisestä kolmesta vuodesta kahteen ikävuoteen

eun lissabonin sopimuksen yhteisvastuulausekkeen ja keskinäistä avunantoa koskevan velvoitteen edellyttämä kansallisen lainsäädännön muuttaminen ei saa merkitä suomen puolustusta koskevan lainsäädännön sopeuttamista naton poliittis sotilaallisiin rakenteisiin joihin unionin jäsenmaiden enemmistö on naton jäsenmaina sitoutunut

kysymyksessä on puhdas yksityistämistoimi jota varten yhtiöön siirtyvän henkilöstön työehdot alennetaan valmiiksi catering alan yritysten toimijoiden työehtojen tasolle

mikäli heikennys toteutetaan merkitsee se karhunpalvelusta lapsiperheille ja kunnille lisää arjen vaikeuksia lapsiperheille ja kymmenien ellei satojen miljoonien lisälaskua kunnille

suomen on jatkossakin huolehdittava sotilasliittoon kuulumattomana maana puolustusvoimiensa voimankäyttöä koskevasta itsenäisestä päätäntävallasta

valiokunnalle ei myöskään esitetty pyydettyä vertailua siitä mitä ruokapalvelu maksaa palvelukeskuksen omana tuotantona ja mitä se maksaa yhtiön tuottamana

sitten lisäys perusteluosaan kappaleeseen yhteistyö naton kanssa ensimmäisen kappaleen jälkeen seuraava lisäys

selonteossa korostetaan aiempaa

puhemies

no tuo

turvallispolitiikan voimakkaammin natoa turvallisuuspolitiikan transatlanttisen suhteen kulmakivenä yhdysvaltojen sotilaallisena läsnäolona euroopassa

niiden olemassaolohan kiistettiin tuolloin jyrkästi hallituksen toimesta ajankohtaisen kakkosen ohjelmassa jossa listojen sisällöstä kerrottiin

hallitus on nyt palaamassa samojen leikkauslistojen ääreen kun niitä ei viime kesäkuussa pitänyt olla eikä tulla laisinkaan

suomelle se merkitsisi vaikutusmahdollisuuksien heikkenemistä omaan turvallisuusasemaamme sekä velvoitteita ja osallisuutta kriiseihin ja sotiin kaukana oman maan rajojen ulkopuolella

siinä ovat maksajia kaikki kansaneläke ja työeläkesidonnaisia etuuksia saavat mutta erilaisiin indekseihin sidottuja sosiaali ja terveydenhuollon maksuja jäädytykset ja leikkaukset eivät koske

listoissa suuria säästöjä laskettiin syntyvän kaikkien etuuksien indeksijäädytyksestä työttömyysturvan keston lyhentämisestä asuntolainojen korkovähennysoikeuksien leikkaamisesta kuntien valtionosuuksien uusista leikkauksista ja indeksikorotuksien jäädyttämisestä

indeksijäädytykset ja leikkaukset tarkoittavat sosiaaliturvan reaalitason pysyvää alentamista enkä ole yhdenkään hallituspuolueista havainnut vaativan leikkausten myöhempää hyvittämistä

siksi jäsenyys natossa ei ole suomen etujen mukaista

viime päivien ehkä kaikkein ideologisimman oikeistoripityksen hallituksen piiristä kuulimme puolustusministeri stefan wallinilta joka vaati tiedotteessaan viime viikolla arvonlisäveron uudistamista työmatkojen omavastuun nostamista ja ay jäsenmaksujen verovähennysoikeuden karsimista

olettaisin kuitenkin että sosialidemokraattinen puolue työväenpuolueena esittäisi tämän vaatimuksen tulevissa neuvotteluissa

harvoin missään lakiesityksessä tavoitteiksi asetetaan minkään palkansaajaryhmän työ ja palkkaehtojen dumppaus

arvoisa herra puhemies

sen tunnusluvut täyttävät edelleen rahaliitto emun kriteerit samaan aikaan kun eu maiden enemmistö on loitontumassa yhä kauemmas noista ohjearvoista

puhemies

verrattuna yksityisiin kilpailijoihin puolustusvoimien ruokahuollon palvelukeskuksen palkat eläke ja lomaedut ovat huomattavasti toimialaa paremmat

edustaja lindtmanin aloite on ilman muuta kannatettava ja linjassa myöskin edellisen lakialoitteen kanssa

lisäksi köyhyysrajan välittömässä tuntumassa on suuri nuorten aikuisten ryhmä

työttömäksi jäädessään he joutuvat toimeentulotuen varaan jo matalan ansiosidonnaisen työttömyysturvan aikana

henkilökohtainen kokemukseni on se että työehtojen reaaliaikaisen valvonnan kannalta tärkein voimavara on työpaikan ammattiyhdistystoiminta militantti edunvalvonta ja reaaliaikainen puuttuminen työantajien laiminlyönteihin

suomessa vasemmistoliiton kolmevuotinen hallitustaival on vahvistanut vanhan sanonnan herrojen kanssa marjaan menemisen seurauksista

sen käytännön seuraus oli että muun muassa laivanrakennusteollisuuden ja ylipäätään rakentamisen teollisuusprosessien huoltotoimien työpaikat siirtyivät laajassa mitassa ulkomaisen halpatyövoiman ja yritysten käsiin

arvoisa herra puhemies

siinä kyydissä vaihtuu helposti niin marjojen kuin roppostenkin omistaja

kaikki mikä menee sitten pidempään prosessiin menee se sitten työsuojeluviranomaisten tai poliisin tai muun tutkinnan kautta tapahtuvaan sanktiointiin ja prosessien nostamiseen on kyllä sitten aina jälkijättöistä eikä kovinkaan nopeasti auta siihen välittömään tilanteeseen työpaikalla

valtiokonttorin sivuilla on tähän saakka käytetty vanhoja bruttokansantuotelukuja joista johtuu että velan suhde bruttokansantuotteen kehitykseen näytti selvästi negatiiviselta

arvoisa herra puhemies

edustaja virtanen nosti minusta rehellisesti esille tämän peruskysymyksen sen että lääkekorvausten kokonaisuudistus irrotettiin tästä varsinaisesta leikkauspaketista

suomessa on voimakkaasti integroiduttu yhdysvalloista hankituin ohjuksin itse asiassa siihen huolestuttavaan kehitykseen mikä euroopassa laajemminkin tapahtuu

me tiedämme miten epäsosiaalinen tämä veropolitiikka on

puolustusvoimien edellisissä miesvaltaisissa yhtiöittämisissä meritaito oyssä ja millog oyssä työehdot säilytettiin ennallaan mutta ei tässä

se rokottaa pienituloisia tulonsiirtojen varassa olevia

sen taustalla olivat tietenkin elinkeinoelämän ek jota kuuliaiset tottelivat valtiovarainministeriö ja verohallinto ja tämä yhteinen operaatio johti tähän

minusta tässä ehdottomasti työväenpuolueiden olisi pitänyt hallituksessa yhdessä myös vihreiden kanssa vastustaa tällaista hallitusohjelman vastaista menettelyä

horneteihin on hankittu kolmenlaisia eri kantaman ohjuksia ja raskaille raketinheitinjärjestelmille joita hankittiin hollannista yhdysvaltojen suostumuksella niin ikään kolmenlaisia eri kantaman ohjuksia

onko hallitus vain toteuttamassa oecdn imfn ja komission ohjeistuksia koko unionia kattavaa budjettikuria ja julkisen sektorin supistamista tavoitteena luoda lisää pelitilaa yksityiselle sektorille ja pelimerkkejä eurokriisillä keinottelevien pohjattomiin papinsäkkeihin

en todellakaan tunnista tätä politiikkaa millään tavalla vasemmistolaiseksi ja voin sanoa kyllä näille tovereille raamatun sanoin että en tunne teitä

nyt käsittelyssä oleva kilometrikorvausten ennennäkemätön leikkaus on vielä laajempi ja raskaampi tulonsiirto työntekijöiltä yrityksille

on käymässä ihan niin kuin säätytalolla pelkäsin että hallitusohjelman sanalliset uudistuslupaukset jäävät kuolleiksi kirjaimiksi mutta numeeriset leikkausluvut toteutetaan viimeistä euroa

olisi aivan välttämätöntä että tasa arvoasiain neuvottelukunta olisi antanut lakiesityksestä ja yhtiöittämisestä lausuntonsa mutta tätä ei ole haluttu

mutta kysymys ministerille koskee rypäleasesopimusta

työsuojeluviranomaisten tarkastusten määrään vaikuttaa myös se miten nämä tarkastuksen tuloksena löydetyt laiminlyönnit ja rikkomukset etenevät sitten oikeusprosessiin ja täyttävät syytekynnykset ja muut

eduskunnan vasenryhmä tulee tukemaan epäluottamuslausetta sisäisen devalvaation politiikkaan sitoutuneelle hallitukselle

en voi muuta kuin hämmästellä ammattiyhdistysliikkeen syvää rappiotilaa ja vasemmiston syvää rappiotilaa sen osalta että istutaan hallituksessa ja ajetaan läpi palkansaajille erittäin negatiivista ratkaisua